mitä mieltä keskustalaiset ovat valiokunnan mietintöön laitettavasta lausumasta oletteko tämän lausuman takana vai näkisittekö että tämä lausuma pitäisi tehdä jotenkin muulla lailla tai mikä teidän käsityksenne yleensä on tästä henkilöstömitoituksesta

lain käsittelyn yhteydessä eniten huomiota on saanut se kuka on lain piirissä ja kuinka henkilökohtaista apua ja avustajajärjestelmää tullaan lain piirissä toteuttamaan

meidän sosialidemokraattien mielestä opintotuki on sidottava indeksiin ja toimia eri etuuksien kohdalla tulee toteuttaa loogisesti ja yhdenmukaisesti

juuri tämä suuri potti hukkuu pieninä murusina työnantajakenttään eikä meillä ole mitään takeita sen vaikutuksista elvytykseen ja työllisyyteen

arvoisa herra puhemies

olisin kysynyt mitenkä tullaan varmistamaan se että meidän neuvoloissa olevat työntekijät saavat tämän osaamisen ja tavallaan sitä kautta varmistetaan että se pätevyys joka tähänkin tehtävään joka tapauksessa tarvitaan tulee tehtyä oikein ettei kukaan näistä ei äiti isä eikä lapsi tunne että näitten prosessien takia heidän oikeusturvansa tulee heikkenemään

tärkeä osa lakiesitystä on kuitenkin myös palvelutarpeen selvittäminen ja palvelusuunnitelman tekeminen

eduskunta edellyttää että hallitus antaa pikaisella aikataululla eduskunnalle esityksen indeksisuojan ulkopuolella olevien opintotuen opintorahan ja asumislisän määrän sitomisesta kuluttajahintojen muutosta vastaavaan kansaneläkeindeksiin

maamme talous lähenee vapaata pudotusta ja samaan aikaan hallitus tekee kelamaksun poistamisella yli miljardin aukon sosiaaliturvaan tietämättä kuinka sen rahoittaa

monet asiantuntijat ovat myös valiokuntakäsittelyn aikana korostaneet palvelusuunnitelman tärkeyttä

käsittelimme jo ennen joulua kyseistä sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintöä jonka yhteydessä eduskunta päätti lähettää hallituksen esityksen tai mietinnön vielä perustuslakivaliokuntaan arvioitavaksi

arvoisa puhemies

yksi asia vielä johon haluan ottaa kantaa joka liittyy tähän mietintöön on vihreiden ja vasemmistoliiton vastalauseessa jossa on nostettu minun mielestäni erittäin hyviäkin näkökohtia esiin

varsinainen suunnitelma tulee laatia yhdessä asiakkaan kanssa kirjaten siihen yhdessä ja yhteisymmärryksessä mahdollisimman kattavasti hänen yksilölliset tilanteensa ja tarpeensa

hallitus siis esittää yliopistojen työttömyysvakuutusmaksun väliaikaista alentamista

miten kelamaksun poistosta syntyvä rahoitusvaje tullaan tulevaisuudessa rahoittamaan jäi vielä valiokuntakuulemisenkin jälkeen osittain epäselväksi

siellä lukee muun muassa että mikäli eduskunta päättää hylätä kansalaisaloitteen eläinten oloihin pitää tehdä merkittäviä parannuksia muun muassa kieltämällä uusien tarhojen perustaminen ja parantamalla eläinten olosuhteita lisäneliöillä virikkeillä ja niillä sopivilla maapohjilla jotka näille eläimille katsotaan parhaaksi

milloinka opiskelijoitten voisiko sanoa muiden kansalaisten kanssa yhdenvertainen sairauspäivärahamahdollisuus tulee ja ollaanko tätä mahdollisesti kehittämässä samaan suuntaan kuin muillakin kansalaisilla

hallitus perustelee esitystä sillä että se turvaisi yliopistojen taloudellisen tilanteen ja että yliopistot selviytyisivät yliopistouudistuksen lisääntyvistä taloudellisista velvoitteista

hallituksella olisi ehdottomasti pitänyt olla selkeä esitys siitä miten tämä sosiaaliturvan rahoitusaukko tullaan tulevaisuudessa paikkaamaan

suunnitelma on keskeinen ja tärkeä asia henkilökohtaisen avun järjestämistapaa valittaessa

arvoisa herra puhemies

me tiedämme että jos on vakavasti masentunut opiskelija niin hänen toimintakykynsä voi olla lamaantunut eikä hän pysty toimimaan siten kuin meidän sosiaaliturvajärjestelmämme edellyttää

hämmennystä vielä lisää se että kun yliopistouudistusta valmisteltiin jo tuona aikana sivistysvaliokunnassa jossa myös olen tuotiin useita kertoja esille huoli siitä miten turvataan riittävä perusrahoitus jotta yliopistot selviytyisivät uudesta roolistaan ja velvoitteistaan sekä tehtävistään

valiokunta edellyttää lausumassaan että hallitus huolehtii pitkäjänteisesti kansaneläkelaitoksen toimintamenojen kestävästä rahoituksesta sekä laitoksen riittävästä maksuvalmiudesta

mitä palveluja hän tarvitsee mitä hän saa ja mitenkä henkilökohtainen apu toteutetaan

arvoisa herra puhemies

puhuin aiemmin budjetin täydennyksen yhteydessä rakenneuudistusten välttämättömyydestä

tässä yhteydessä nämä opiskelijat voivat syrjäytyä kokonaan

kannatan näitä linjauksia näitä esityksiä ja toivon että näitten päätösten perusteella myös turkiseläinten elinolosuhteet paranevat

mitä mieltä olette ministeri risikko tuletteko puuttumaan tähän asiaan vielä tämän hallituskauden aikana

haluamme että vaikeavammaisen henkilön yhdenvertaista oikeutta elää yhteisössä ja tehdä samanlaisia valintoja kuin muutkin ihmiset toteutetaan aidosti

arvoisa puhemies

valiokunta korostaa turkistarhausta elinkeinona jolla on alueellista ja taloudellista merkitystä maamme vientitulojen kerryttäjänä ja maaseudun yritystoiminnan toimeentulon lähteenä

varautumisaikaa olisi siis ollut riittävästi

hämmennystä herättää myös se miksi tähän ei haluttu puuttua tai korjata asiaa ajallaan kun se kuitenkin oli ministeriön tie dossa

liian usein vammainen ja hänen mielipiteensä on sivuutettu päätöksenteossa vedoten määrärahojen riittämättömyyteen

näen kuitenkin erittäin tärkeänä että turkistarhaukseen tulee tehdä merkittäviä edellä kuvattuja muutoksia eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi ja niistä meidän ei tule tinkiä

valitettavasti uuden yliopistolain hyväksymisen jälkeen hallitus on tuonut jatkuvasti uusia yliopistojen toiminnan ja kehittämisen kannalta epävarmuutta lisääviä lakiesityksiä

nyt näin ei voida enää tehdä

kyse ei ole määrärahasidonnaisesta etuudesta vaan subjektiivisesta oikeudesta henkilökohtaiseen apuun ei kylläkään henkilökohtaiseen avustajaan

nostaisin vielä kuitenkin esiin sen että mielestäni viimeaikaiset keskustelut ovat vähän syyllistäneetkin turkistarhaajia jossakin määrin jopa kohtuuttomasti

me tiedämme myös että yliopistojen omarahoituksen kerääminen on tuottanut ongelmia jonka takia yliopistot ovat hakeneet lisäaikaa rahoituksen keräämiseen

toivoisin että me voisimme entistä vahvemmalla yhteistyöllä ei vastakkainasettelulla vaan vahvemmalla yhteistyöllä kaikki yhdessä parantaa meidän turkiseläinten elinolosuhteita ja sitä kautta saada myös tämän elinkeinon toimimaan tässä valtakunnassa paremmin

näkemykseni on että arvion tulee perustua aina vammaisen todelliseen tarpeeseen ja perheen kokonaistilanteeseen

sosiaali ja terveysvaliokuntakuulemisessa kävi erittäin selväksi että tätä esitystä vastustivat niin työnantaja ja työntekijäjärjestöt kuin myös työttömyysvakuutusrahastokin

arvoisa herra puhemies

yliopistouudistus käynnistettiin viime hallituskaudella

on tilanteita jolloin omainen on paras vaihtoehto esimerkiksi als potilaiden tai sellaisten vammaisuuksien osalta jotka edellyttävät omaisen läsnäoloa

esitys ei ole kuitenkaan aivan ongelmaton

me sosialidemokraatit olemme pitäneet uudistusta tarpeellisena jotta yliopistoilla olisi paremmat valmiudet vastata tulevaisuuden haasteisiin

asiantuntijat ja kuultavat korostivat että työttömyysvakuutusmaksun tulee määräytyä yhdenvertaisen periaatteen mukaisesti kaikkien työnantajien osalta

esimerkiksi syl on todennut että tukikuukausien leikkaus on hyvin ongelmallinen etenkin kaksiportaista tutkintojärjestelmää ajatellen

yleisenä linjauksena ja periaatteena on kuitenkin että henkilökohtainen apu tukee ja auttaa vammaista itseään perheen tilannetta ja myös omaisten jaksamista

verrattuna siihen esityspohjaan josta keskustelimme viime keväänä välikysymyksen yhteydessä tämä nyt käsittelyssä oleva esitys on paljon parempi

arvoisa puhemies

omaishoitajuuden rinnalle voidaan saada myös henkilökohtaista apua

tämä puhe oli kyllä minun oma kirjoittamani puhe eilisillan petivuoteelta kylläkin ja tunnelmissa siitä mitä kuuntelin keskusteluja ja luin lehtiä ja muiltakin osin analysoin tilannetta

ihmisillä on monta kertaa sellainen mielikuva julkisen keskustelun perusteella että näitä muuten sitten suomessa myönnetään vaikka kuinka paljon että summat ovat tavattoman suuria

työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain mukaan työnantaja joka on velvollinen vakuuttamaan työntekijänsä tapaturmavakuutuslain perusteella on velvollinen myös maksamaan työnantajan työttömyysvakuutusmaksun jonka määrä vahvistetaan vuosittain asetuksella

porvarihallitus on kuitenkin tuonut monenlaisia markkinamekanismein toimivia sivistysyliopistolle vieraita ajatuksia yliopistolain valmisteluun

kelamaksun perusteena oli nimenomaan sosiaalitupo joka oli sovittu yhteistyössä eri työmarkkinajärjestöjen kautta ja siltä pohjalta hallitus on oman esityksensä tehnyt

näissä tilanteissa voi hyvinkin olla että kokonaistilannetta tukee ulkopuolinen henkilökohtainen apu eli henkilökohtainen avustaja

ylioppilaskuntien liiton mukaan ei ole kenenkään kannalta järkevää että opinnoissaan tavoitetahdissa etenevä opiskelija jää ilman opintotukea järjestelmän liiallisen kireyden takia eli opinnoissa pitäisi olla mahdollista edetä ilman turhaa byrokratiaa

maksuperusteet ovat laissa selkeästi määritelty

siltä osin perusta kelamaksun poistamiselle minun mielestäni häviää koska työmarkkinajärjestöjen ja hallituksen välinen yhteistyö murentui tämän eläkeiän nostamisen myötä ja sillä että hallitus irtisanoutui yhteisistä sopimuksista ja neuvotteluista

oikeastaan ensimmäinen kysymys kuuluukin mistähän yritystuista ne on ajateltu pois otettavaksi koska varsinaisia yritystukia ovat tekesin teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen sitten tämän yritystukilain mukaiset tuet ja sitten energiatuet ja siinä oikeastaan ovat suorat yritystuet

näitä syitä on lueteltu esityksen perusteluissa ja myös niihin rinnastettavissa tilanteissa omaisen palkkaaminen on siten mahdollista

tämä kysymys pitää varmasti valiokunnassa huolellisesti käsitellä jotta emme joudu ojasta allikkoon ja laki kääntyisikin itseään vastaan

esityksessä on paljon kysymyksiä ja yliopistoyhteisö on edelleen epävarma siitä mikä tulee olemaan yliopistojen tulevaisuus todellisuudessa

on tärkeää että avustettavan itsemääräämisoikeus ja itsenäisyys korostuvat mutta on myös tilanteita joissa omainen on paras avustaja vaikeavammaiselle henkilölle kuten edellä kuvasin

kannatan järkeviä uudistuksia joilla tuetaan päätoimisten opintojen edistämistä

nyt hallitus on esittämässä että yliopistot maksaisivat kuitenkin alemman maksun mukaisesti

on olennaisen tärkeää että myös oppilaitoksissa opetustarjonta vastaa näihin tavoitteisiin ja osaltaan mahdollistaa opintojen suorittamisen tavoiteajassa

ensinnäkin edustaja pakkaselle totean sen että puolueemme on puoluekokouksessa hyväksynyt subjektiivisen oikeuden jokaiselle lapselle tasa arvoisen oikeuden subjektiiviseen päivähoitoon ja varhaiskasvatukseen ja meidän lähtökohtamme lähtee siitä ei lähestyvistä vaaleista

perusteluna tähän on se kuten on jo sanottu että hallitus ei ole lupauksistaan huolimatta turvannut yliopistoille riittävää perusrahoitusta jolla ne selviäisivät myös työnantajavelvoitteistaan

väitän että ei myöskään ed

laissa mainittu erityisen painava syy ei saa liittyä esimerkiksi kunnan intresseihin vaan sen on oltava nimenomaan vammaisen henkilön etujen mukainen

yliopiston todellinen autonomia onko sitä

arvoisa herra puhemies

on myös syytä mainita että omaisten voimassa olevat työsuhteet voivat jatkua entisellään rajauksesta huolimatta

nämä omalta osaltaan vaarantavat yliopistouudistusta

kuten on jo useaan otteeseen todettu hallituksen olisi pitänyt kohdentaa puuttuva rahoitus suoraan yliopistoille ja yliopistojen olisi pitänyt suorittaa nykyisen järjestelmän ja periaatteiden mukaiset työnantajan työttömyysvakuutusmaksut

tämän lisäksi autonomiaa vähentää yliopiston hallituksen kokoonpano jossa enemmistö äänivallasta on yliopiston ulkopuolisella henkilöstöllä sillä hallituksen puheenjohtajisto on työ ja elinkeinoelämän edustajia

henkilökohtaisten avustajien työmarkkina asemaan tarvitaan parannusta

tällä hetkellä avustajat ovat minimityöehtojen varassa jos ei muista ehdoista ole sovittu

mielestäni on erittäin tärkeää että työ ja elinkeinoelämän edustajat ovat edustettuna hallituksessa mutta heillä ei tulisi olla enemmistöasemaa

toisaalta tämä lähtökohta koko tälle asialle on aivan erilainen

kaakkois suomen näkökulmasta ministeri räsänen tuntee erittäin hyvin etelä karjalan kaakkois suomen erityiskysymykset ja sen että rajaliikenteen tuoma turvattomuus keskusteluttaa puhuttaa hyvin paljon siellä asuvia ihmisiä

uudistuksen myötä alalle tulee mukaan myös kvtesin sekä yksityisen sosiaalialan tesin alla työskenteleviä avustajia

esimerkiksi mielenterveyssyistä sairauslomalla olevan ihmisen mahdollisuus opiskella edes osa aikaisesti sairauspäivärahakauden aikana voisi olla aivan hyvin osa hänelle suunniteltua kuntoutussuunnitelmaa

mietintöön on kirjattu että yhtenäinen palkkataso ja yhtenäinen työehtokäytäntö olisivat tarpeen jotta avustajien yhdenvertaisuus toteutuu

nyt kun me olemme puhuneet rajaliikenteen kasvusta ja mahdollisesta tulevaisuuskuvasta niin yksi suuri asia joka siellä kansalaisia huolestuttaa on mahdollisen rikollisuuden kasvaminen

iso kysymys on yliopistojen rahoituksen varmistaminen

toki palkassa tulee myös huomioida työn vaativuus

vastaavasti esimerkiksi syöpähoitojen aikana terveydentila saattaa vaihdella paljonkin jolloin välillä myös opintojen suorittaminen on mahdollista

ongelmana on myös palkansaajien ja työnantajien työttömyysvakuutusmaksun korotukset jotka on nykylain mukaan säädettävä niin että ne jakautuvat palkansaajien ja työnantajien keskimääräisen työttömyysvakuutusmaksun välillä tasan

jokaisen yliopiston tulee saada riittävä perusrahoitus maksuvalmiutensa turvaamiseksi ja se pitää tehdä kehyksen ulkopuolisena finanssisijoituksena ilman mitään ehtoja yksityisen rahoituksen keräämisestä

tämä kuva asettaa vähän oikeisiin mittasuhteisiin toivoakseni sitä keskustelua mitä asiasta käydään

siellä poliisi tulli raja toimivat erittäin hyvin

molemmissa tapauksissa opinnot myös edistyisivät sairaudesta huolimatta mikä lyhentäisi opiskeluaikaa ja motivoisi paremmin jatkamaan opintoja sairausloman päätyttyä

oikeastaan heidän erittäin hyvien toimintamalliensa ja yhteistyön kautta olemme pystyneet huolehtimaan siitä että rikollisuus alueella ei ole lisääntynyt siinä määrin kuin se olisi saattanut lisääntyä

valiokunnassa on käyty keskustelua myös siitä mikä on avustajan työ ja minkälaista koulutusta siihen tarvitaan tai tarvitaanko siihen koulutusta lainkaan pieni kurssitus riittää

esityksessä todetaan että valtio takaa yliopistojen riittävän perusrahoituksen

nyt hallituksen tekemä esitys johtaa suuren ristiriitaan tämän periaatteen kanssa sillä se tarkoittaisi työnantajan keskimääräisen maksun pienempää korotusta verrattuna palkansaajan maksuun

eli meidän pitää katsoa opintojen etenemistä kokonaisuutena ja ymmärtää että opiskelijoilla on erilaisia elämäntilanteita

kunnat ovat toukokesäkuun aikana arvioineet viime vuoden talouttansa ja toimintaansa ja monelta osin ne eivät näytä hyvältä

mielestäni avustajan ammatti on oikea vaativa ja vastuullinen työ

siksi pelkästään muutokset opintotukeen eivät riitä vaan koko opintososiaalisen tukiverkoston pitää olla ajantasainen ja vastata opiskelijoiden tarpeisiin

miten te näette että tämä uudistus turvaa ja parantaa rajaturvallisuutta sekä estää rikollisuuden kasvamista rajaliikenteen yhteydessä

jatkossa on entistä tärkeämpää satsata myös avustajien koulutukseen esimerkiksi oppisopimuskoulutukseen

nyt kun me tämän kevään aikana tässä arvioimme lisätalousarvion merkitystä olisi toivonut että meillä hallituspuolueet olisivat nähneet ja kuulleet kuntien todellisen vaikean tilanteen

esimerkiksi mahdollisuus suorittaa opintoja sairauspäivärahalla olisi muutos joka myös vauhdittaisi opintojen etenemistä ja opiskelijat pysyisivät motivoituneina vaikeissakin elämäntilanteissa

valtion tulee varmistaa jatkossa yliopistojen perusrahoitus eikä ulkopuolisella rahoituksella saa olla vaikutusta perusrahoituksen tasoon

avustajien ammattitaidosta on hyötyä paitsi avustettavalle henkilölle myös avustajan työssä jaksamiselle ammatilliselle kehittymiselle ja sitoutumiselle

valitettavasti näin ei edelleenkään käy

avustajien koulutuksen ja työsuhteen ehtojen parantaminen ei ole eikä saa olla ristiriidassa lain kehittämisen ja vaikeavammaisten oikeuksien takaamisen kanssa

toiset tieteenalat ovat yksinkertaisesti vain markkinakelpoisempia kuin toiset mutta se ei tarkoita että ne olisivat tieteenä jotenkin parempia tai elinkelpoisempia

arvoisa rouva puhemies

rakennetaan muun muassa tuottavuusohjelmia jotka ovat hyvin lyhytjännitteisiä ja voisiko sanoa sellaisia joissa tehdään hyvin pitkälle meneviä ratkaisuja ja linjauksia mutta joiden vaikuttavuutta ei pystytä kuitenkaan täysimittaisesti arvioimaan

vaikka perustuslakivaliokunta ei ottanut kantaa varsinaisesti edellä mainittuihin asioihin se toi kuitenkin esille huolen yliopistojen perusrahoituksesta

arvoisa puhemies

laki on yksi askel eteenpäin avustajajärjestelmän kehittämisessä

tämä lakiesitys rajaa monia ryhmiä soveltamisalan ulkopuolelle

raha hakeutuu helposti sinne missä tehdään lisää rahaa

on selvää että jotkut tieteenalat kerta kaikkiaan jäävät vaille yksityistä rahaa elleivät ne ole valmiita luopumaan tieteenharjoittamisen periaatteista ja uhraamaan niitä markkinoille

sosialidemokraatit ovat systemaattisesti toivoneet ja ajaneet sitä että valtionhallintoon olisi lisätty enemmän valtionosuutta kuntatalouteen mutta näin ei ole käynyt

on ilmeistä että lakiin pitää tehdä vielä täsmennyksiä kun käytännön kokemuksista saadaan lisää tietoa

totean vain että se on todella valitettavaa sillä näen että tässä hallituksen esityksessä on hyvin monia epäkohtia yhdenvertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden suhteen